myöskin nämä eläkeiän määrittelyt ovat kyseenalaisia asioita

voi myös hevosten väsyttää tämä asia lähetetään työelämätrovallin b v

ja ed

ja se kaasu mikä sitä myöten tulee on tietysti tarkoitettu korvaamaan kivihiilen ja ruskohiilen käyttöä saksassa että tässä mielessä siinä on myös ympäristölähtökohta

satonen mikä on monessa kunnassa ongelma siellä heikennetään palveluja vähennetään henkilöstöä

mutta lopuksi on tietysti selvä että myös köyhien ihmisten jätevedet pitää puhdistaa ja siinä tarvitaan yhteiskunnan mukaantuloa eikä se näillä poikkeuksilla tietenkään ratkea

ihmisen terveydelle

tämä ed

södermanin viittaus abchen on ihan vakava asia

mitä tulee kainuuseen niin tulevaisuus siellä vaihtuu niin että lopetetaan opettajankoulutus avataan talvivaaran kaivos

ne ovat levinneet kuin muinainen elanto ja nimenomaan laadullisesti kyllä parhaille paikoille myöskin usein niin että alkoholiliikkeen toimipiste on siinä mukana perässä häntänä aina näihin menee

se ei ole poliittisesti jaettavissa tämä ratkaisun teko vaan se liittyy rakenteiden heikkouteen kaiken kaikkiaan

biodiversiteetti luonnon monimuotoisuus on hupenemassa ja se on yksi keskeinen tämän planeetan ongelma

tämä kaivosten avaaminen on ikään kuin tällainen strateginen vastaus suomen talouselämältä jota hallitus tietysti tukee sille mikä on suomen selviytymisen tie

arvoisa puhemies

mutta sitten erikokoiset kunnat ovat varmasti vielä tässä korruption kaltaisessa tilanteessa eri tavalla haavoittuvia pienet aina mielestäni enemmän kuin suuremmat ja monissa paikoissa on vain esimerkiksi käytännössä yksi rakennusliike jonka kaavatoiveisiin suhtaudutaan lähes automaattisesti myönteisesti ja kritiikittä

me tiedämme aivan viime päivien tapahtumista viime viikkojen tapahtumista yhä karmeampia esimerkkejä siitä mitä on luonnolle tapahtumassa

esimerkiksi kotkassa yksinkertaisesti päätettiin äänestyksen jälkeen että vähennetään sijaisia ja se tapahtuu todella rankasti koska näillä sijaisilla ja osapäiväisillä on turvattu esimerkiksi vanhustenhoivan palvelut

ja toinen tie on tämän innovatiivisuuden ja opetuksen kansan sivistämisen tieteen kehittämisen sijalle myös mielestäni tämä ydinsähkön tuottaminen niin että vähintään kolme ydinvoimalaa on esimerkiksi kokoomuksen linja

ensinnäkin ovat tietysti kaikki diplomaattiautot joita tuolla kaupungilla nähdään sinisillä cd kilvillä euroopan yhteisöjen suomessa sijaitse vien toimielinten omistamat tai hallitsemat ajoneuvot

nyt kansallispuistolainsäädäntö on perustettu nimenomaan luonnon säilyttämiseksi luonnonarvojen säilyttämiseksi sukupolvien ylitse

virkaa että kantaväestö vertaa omaa tilannettaan maahanmuuttajiin on tietysti siinä mielessä ongelmallinen jos kantaväestöllä on köyhyyttä työttömyyttä ja ongelmia ajatellaan pienituloisia eläkeläisiä ja niin edelleen

tämä on siis aivan erilainen asia kuin mistä tänään pitkään on käyty keskustelua tämä kelamaksun poistaminen työnantajilta

hallitus on laiminlyönyt energian tehokkaan käytön sähkön säästämisen ja uusiutuvien energiamuotojen kehittämisen nojatessaan energiapolitiikassaan ydinvoiman lisäkäyttöön

museoajoneuvot kuuluvat näihin kaikki pelastus ja sairasautot linja autot puolustusvoimien yksin omistamat tai hallitsemat sotilasajoneuvot maasta vientiä varten vientirekisteröidyt autot suomessa tilapäiskäytössä olevat ajoneuvot ajoneuvot joissa on koenumerokilvet siirtoluvan saaneet ajoneuvot ja moottoriajoneuvot jotka käyttävät pääasiassa puu tai turveperusteista polttoainetta henkilö ja pakettiautot sekä erikoisautot joista verovelvollisena on ja joita käyttää valtio tai sen laitos lukuun ottamatta valtion liikelaitoksista annetussa laissa tarkoitetun liikelaitoksen ajoneuvoja

tällöin on syntynyt noidankehä joka ruokkii itse itseään kielteisellä tavalla ja lama syvenee

näin voidaan jakaa tämä suomen tulevaisuus

ainahan voi olla toki myönteinen jos asia sen ansaitsee mutta esimerkiksi maankäyttö ja rakennuslain mukaan pitäisi aina olla kuitenkin enemmän kuin yksi vaihtoehto tuoda esiin muita vaihtoehtoja nollavaihtoehto esimerkiksi rakentamisen tai purkamisen kohdalla

puhemies

ensinnäkin se mistä pitäisi erityinen huoli kantaa ovat nämä peruspalvelut mihinkä ed

onko se yliopistoissa korkeimman koulutuksen ja opetuksen kehittämisessä vaiko tällaisissa bulkkituotteissa mitä kaivostoiminta ja ydinsähkö ovat

eli meidän pitää todellakin ratkaista omat kotoiset ongelmamme köyhyys työttömyys ja tällä tavalla myös sitten poistaa se että jollekin tulee mieleen se että hänen huonon asemansa syy on maahanmuutossa mitä se kuitenkaan ei ole

koko planeetan kannalta on keskeisin kysymys niin maailmanlaajuisesti kuin paikallisesti toimia siten että tämä toiminta olisi planeetan tulevaisuuden kannalta kestävä

toinen asia

akaan penttilä joka on kokenut kollega ja täällä eduskunnassakin merkittävässä asemassa työterveyden suhteen pikkasen ed

mutta tällainen paine on etenkin työllisyysnäkökohtana esitettynä näissä kunnissa usein kestämätön ja siinä sitten saadaan hyvin helposti usein maankäyttö ja rakennuslakia oikoen ja ehkä polkienkin myönteiset lopputulokset

akaan penttilä hiukan oudoksuin teidän äskeistä puheenvuoroanne siitä mitä kansanedustajan pitää ottaa vastaan mahdollisia yksityissektorille osoitettuja konsultaatioita tai tutkimuksia

omaishoitajat jotka ylläpitävät kuntien taloutta hoitamalla uhrautuvalla tavalla läheisiään hyvin useat ilman minkään näköistä korvausta ja osa sitten varsin vähäisellä korvauksella heitä verotetaan kuitenkin erittäin voimakkaasti

akaan penttilä viittasi jo tähän reumasäätiön alasajoon niin onhan meillä tietysti hallituksella terveyden edistämisen politiikkaohjelmakin joka lähtee siitä että terveys on ihmisen tärkeimpiä arvoja ja pitää nimenomaan kehittää lasten ja nuorten terveydenhoitoa

näin ollen tämä ei ole mikään ongelmaton asia tämä kuntakorruptio ja se että suomessa monet asiat todella ovat maan tapoja

se meni hiukan niin kuin ohitse tämän arvioinnin miten me voimme potilaitten asemaan puuttua

kirjastoautojen pitäisi mielestäni kuulua myöskin näiden verovapaiden ajoneuvojen piiriin ja pyrin tässä puheenvuorossa nyt tätä asiaa perustelemaan

kun tieto siitä että tälle kansallispuistoalueelle ollaan rakentamassa moninkertaisesti suurempaa hotellia kuin siellä nyt olemassa oleva hotellikiinteistö on syntyi pallas liike pro pallas

suojelun ei aina tarvitse olla suinkaan mikään omistajansa taakka päinvastoin se voi olla aivan hyvä tuki tälle rakennuksen arvolle ja sen jatkokäytölle

kun hiukan raaputtaa niin sieltä sitten kuitenkin tulee se korruptio vastaan

itse viittaan siihen että muun muassa kymenlaakson keskussairaalassa huolimatta näistä julkisen terveydenhoidon ongelmista esimerkiksi angiografia plus magneettitutkimus pystytään kyllä tekemään eikä tarvitse tällaisissakaan asioissa sitten kääntyä yksityissektorin puoleen

se voidaan tässä sanoa että juveniili reuma eli lasten ja nuorten reuma oli tai on nimenomaan reumasäätiön sairaalan parasta osaamista sekä operaatioiden että kuntoutuksen puolelta

pulliainen on täysin oikeassa ja niitä kriittisiä puheenvuoroja mitä nyt on käytetty tässä asiassa ed

stuk aikoinaan joitakin vuosia sitten oli varsin kielteinen saksalaisen energiajätti e

mitä enemmän mennään kokonaisuuksiin niin sitä enemmän myöskin sen pitää olla ja sen tulee olla yhteistoimintaa ja myöskin vapaaehtoista siinä mielessä että siellä ei juurikaan voida korvauksia maksaa koska ne summat olisivat sitten jos lähdetään johonkin menetetyn edun korvaamiseen tai aiheutetun haitan korvaamiseen merkittävän haitan korvaamiseen kohtuuttomia

eli kun yliopistolaki ajaa yliopistot ikään kuin osaksi talouselämää se unohtaa samalla opetusyliopiston sivistysyliopiston idean

tämä ed

tuija nurmen lakialoite joka lähtisi siitä että kaikki taloudellinen tuki joka myönnetään puolueelle tai yksityiselle ehdokkaalle erilaisissa vaaleissa olisi antajalleen verovähennyskelpoista ei voi olla terve lähtökohta

kolmanneksi tämä mistä ed

outi mäkelä täällä käytti puheenvuoron tuo oli tietysti ihan mielenkiintoinen puheenvuoro hyviä ajatuksia läpinäkyvyydestä tehokkuudesta uudistumisesta ja niin edelleen

arvoisa puhemies

minkä takia siis edelleenkin on syytä esittää ja äänestää tätä hallituksen huonoa esitystä vastaan

se tosiaan lisää valittujen riippuvuutta näistä taustavoimista jotka ovat lähinnä rahamaailman edustajia

mutta tämä mainittu palvelusetelijärjestelmä sisältää elementtejä joilla on kielteinen vaikutus julkisen terveydenhoidon tulevaisuuteen ja rahoitukseen ja tästä näkökulmasta ihan käytännön näkökulmasta suhtaudun tähän kriittisesti

syitä on lukuisia

voi todeta että nyt on jo ensimmäiset lähiöt suojeltu niistä on suojelukaavat

meillä suomessa tämä suhde on aivan liian pieni eli viivan alla on aivan liikaa oppilaita verrattuna viivan päällä olevaan opettajien määrään

ja se tosiasia niin kuin hän jälleen omassa kolumnissaan siteeraa että terveydenhoidolla estettävissä oleva kuolleisuus on kasvanut lähes viisinkertaiseksi alimmassa tuloluokassa verrattuna ylimpään tuloviidennekseen siis tämä asia tilanne että ihmiset jotka ovat pienituloisia kuolevat sairauksiin huomattavasti useammin kuin rikkaat ihmiset sairauksiin jotka olisivat terveydenhoidon menetelmillä hoidettavissa on todella äärimmäisen vahva esimerkki siitä että meidän terveydenhoitomme ei ole kunnossa

muistamme hyvin sen tilanteen kun televisiossa oli yrittäjä sukari ja ministeri vapaavuori

natura lainsäädäntöä ei ole aukaistu natura kysymyksiä ei ole ratkaistu tässä vaiheessa kun tämä hallituksen esitys on tehty ne on jätetty myöhäisemmiksi

maankäyttö ja rakennuslakia todella käytetään mutta monesti tilanne on niin kiireinen purku uhan vuoksi että ainut tapa tähän saakka on ollut käyttää rakennussuojelulakia ja nyt kyllä tuon vaarantamiskiellon pitäisi toimia tässä

kun ministeri vapaavuori ei kaavoituskysymyksessä alistunut vastapuolelle eli tässä tapauksessa liikemies sukarin vaatimuksille niin liikemies sukari totesi että kyllä hänellä on muita ystäviä hallituksessa

puhemies

arvoisa herra puhemies

tässä hallituksen esityksessä on mielestäni koko joukko selkeitä puutteita ja heikkouksia

rehulaa häiritsivät että olen itse toiminut ja toimin edelleenkin yksityislääkärinä ja mielestäni tämä yksityisen ja julkisen yhteistyö on tärkeätä

muuta käyttökelpoista nopeaa toimivälinettä meillä ei ole

ensimmäiseksi ydinvoiman rakentaminen vähentäisi hallituksen esityksen ja myös talousvaliokunnan käsityksen mukaan suomen ilmastopäästöjä

aivan muutama sana tähän keskusteluun kehyksistä

on aivan selvää että ilmaista juustoa ei ole kun kiire

ja syy miksi näin on on tietysti siinä että meidän perusterveydenhoitomme ennalta ehkäisevä terveydenhoitomme on hoidettu huonosti sen tila on varsin kriittinen alkoholipolitiikka on ollut väärää alkoholivero laskuineen ja tässä on varsin paljon tehtävissä

tosiasiassa yksi ydinvoimalaitos vähentää kaksi miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä

kiitoksia jälleen ministerille vastauksesta kotolahden suhteen mutta valitettavasti tilanne on se että työt joiden piti alkaa vähintään lykkääntyvät ja syy oli se että ratahallintokeskus ilmoitti ettei se voi jatkaa tässä yhteistyötä kotkan kaupungin kanssa koska kustannukset ovat nousseet niin kuin ministerikin totesi

toisaalta afrikassa kongon demokraattinen tasavalta joka ei varmasti ole kovinkaan demokraattinen on kuuluisa kaivoksista ja sodista joita kaivoksista käydään

maisemaekologia tärveltyy siitä meillä on hyvin arvovaltaisia asiantuntijalausuntoja muun muassa professori ilkka hanskin lausunto

arvoisa puhemies

ensinnäkin tuon suuremman paketin etenemisen yhteydessä alettiin jo röyhistellä rintaa että ei olekaan mitään hätää mistään

hiltunen nyt totesi haluaisin tuoda muutamia näkökohtia lisäksi esille tähän ympäristövaliokunnan mietintö

hallituksen omia energiatehokkuustoimia jätettiin huomiotta kotitalouksien sähkönkulutusta nostettiin äkillisesti ja metsäteollisuuden sähköntarve nostettiin vastoin asiantuntijoiden muun muassa metlan ar viota

viittaan tähän ed

saarisenkin mainitsemaan demokratian otteeseen markkinavoimista joka kuitenkaan ei niin vain olekaan vaan mieluummin niin että kansakunnat ovat kuitenkin enemmän sillassa ja markkinavoimat sitten siinä päällä kun katsomme mikä tämän päivän tieto on euron kurssista esimerkiksi

suomesta ollaan tekemässä tulevaisuudessa tällainen venäjän ja kongon välimuoto energian viejä ja tästä energiasta ydinsähkö on merkittävä osa

siis me tarvitsemme kotolahden järjestelyratapihan jotta me saamme hoidetuiksi kilometrien pituiset junat ja se palvelee autokuljetuksia mutta myöskin konttikuljetuksia

pulliainen kiinnitti tärkeään asiaan huomiota niin kuin valiokunnan puheenjohtajakin nimittäin tähän energiatehokkuuden parantamiseen

todella nyt me rakennamme teemme näitä työtehtäviä ja toimenpiteitä kymmeniksi vuosiksi eteenpäin

niiden pitää olla mahdollisimman energiatehokkaita

kaivosteollisuus jopa puhuu siitä että kuntien pitää ratkaista taloudelliset ongelmansa niin että joka kunnassa olisi jonkunlainen pieni kaivos

näin ollen valiokunnan huolen osoittaminen tässä asiassa esityksen vaikutuksia tulisi seurata ja sääntelyä edelleen kehittää jos se osoittautuu tarpeelliseksi niin kuin täällä todetaan tämä ehkä ei ole aivan riittävä kun me tiedämme nyt jo että verotoimistot veroviranomaiset eivät tähän yksityiskohtaan ole valmiita tai kykeneviä syventymään minkä tyyppinen järjestelmä on sitten aikaansaatu näillä kotitalousvähennyksillä

se on mielestäni ongelmallista

tässä laissa ainoastaan todetaan hyväksyttävyys ja niin kuin täällä todettiin toimet eivät saa olla luonteeltaan negatiivisia mutta niihin ei välttämättä tule kuitenkaan sisältyä tai niiden ei pidä sisältää tällaista positiivista energiatehokkuuspanosta

se on positiivista

tähänhän myöskin valiokunta viittaa ponnessaan joka mielestäni on myös varsin positiivinen

tässä on jälleen hyvä asia hallitukselta

sitten kolmanneksi niin pahaa ei ole ettei ole jotakin hyvää ja tämä hyvä on nyt tobinin verosta johdetut transaktiotyyppiset veromuodot niiden selvittäminen

kuitenkin tuo kysyntä voi olla hyvin vaihtelevaa varsin ylä ja alamäkistä ja on kuitenkin linjattu niin että hyvinkin köyhiä malmivarantoja joissa siis malmin mineraalipitoisuus on hyvin matala avataan suuriksi avokaivoksiksi

nyt valiokunnan lausumaehdotuksessa joka siis on yksimielinen tältä osin todetaan kuitenkin energiatehokkuuden merkittävä parantaminen ja porrastaminen avustuksen porrastaminen energiatehokkuuden mukaan jotenka se on askel pitemmälle kuin hallituksen esityksessä jotta

lausumaehdotuksiahan on kolme tässä valiokunnan mietinnössä

puhutaan globaalin veromallin selvittämisestä

tässä pitäisi eun olla vahvasti mukana ja suomen eun jäsenvaltiona olla aktiivinen ei vain huomauttelemalla siitä asiasta vaan tekemällä konkreettisia ehdotuksia tämän trans aktioveron toteuttamiseksi

kuitenkaan nykyinen toiminnanharjoittaja ei ole harjoittanut hotellitoimintaa puiston perustamisaikana eikä toiminnan rajoitus siten loukkaa alkuperäisen hotelliyrittäjän oikeuksia

hiltusen mainitsemaan kaupunkiseutujen suunnittelutarpeeseen ja siihen että yleiskaava voitaisiin kehittää todella kuntien väliseksi yhteiseksi toimeksi

talvivaaran kaivoksesta onkin todettava koska se nyt viime aikoina on ollut kiinnostuksen kohteena että se on avattu myös uraanikaivokseksi ainakin kaivoksen omistaja tähtää tähän